se on vähintä mitä tässä vaiheessa voimme olettaa ja myöskin odottaa eli tuotantotapojen toimintatapojen ja teknologian yhdistelmä ja sen kehittäminen edelleenkin on erittäin merkittävässä asemassa

myös puurakentamisen osalta erilaisten uusiutuvan energian käyttömuotojen lisäämisessä nielukysymyksessä meillä on vielä erittäin paljon tehtävää

nielujen määrittelyn osalta kööpenhaminan kokous tulee olemaan yksi virstanpylväitä ja toivonkin ja meidän etumme mukaista on että suomalaiset metsät määritellään niin että niistä ei muodostu meille ongelmaa kun ne eivät sitä kerta kaikkiaan ole vaan sitovat tehokkaalla tavalla haitallisia kasvihuonekaasuja ja näin ollen ne ovat selkeä etu sekä ilmastolle että ennen kaikkea meille suomelle

meillä tällä hetkellä viljamarkkinat eivät vedä hinta on alhainen se ei kata edes muuttuvia kustannuksia ja niinpä me tarvitsemme kokonaiskysyntää lisää viljamarkkinoille

se lisäisi meidän ruokaturvallisuuttamme meidän huoltovarmuuttamme omavaraisuuttamme ja sen lisäksi se myöskin omalta osaltaan helpottaisi velvoitteita siirtymisessämme kohti biopolttoaineita

tämän lain kohderyhmiähän ovat ensisijaisesti maatilojaan voimakkaasti kehittäneet ja kehittävät nuoret viljelijät elikkä siinä mielessä tämä olisi ollut erittäin selkeästi täsmätoimi näille kehittäneille ja kehittyville tiloille

siksi valiokunta kokonaisuudessaan kummeksuukin sitä että komissio kaikista komission muista pyrkimyksistä ja tavoitteista huolimatta ei hyväksynytkään tätä edellisen hallituksen ehdotusta ja edellisen eduskunnan yksimielisesti hyväksymää toimenpidettä ja näin se palautui meille takaisin

on selvä että tämän hallituksen energiapaketin jälkeen tästä talosta pitää lähteä vahva viesti teollisuudelle niin metalliteollisuudelle metsäteollisuudelle kuin kaikille muillekin siitä että nyt ne puheet investoinneista kehittämistoimenpiteistä on laitettava sitten jalalle

lisäksi valiokunta kiinnittää erityisesti huomiota kansalliseen yksimielisyyteen ja sen merkitykseen näissä asioissa joissa komissio mahdollisesti lähtee dubioimaan suomalaisia kansallisia ratkaisuja

vastoin omia tavoitteitaan pitäisi olla niin suuri että me emme aivan jokaista asiaa kysy emmekä lähde arvioittamaan komission taholla

emme me voi kaikkea antaa kaupan myöskään tuonne euroopan unionin puolelle

södermanin puheenvuoroon jossa hän totesi että nyt on aika sopia nyt on aika tehdä uudistus nyt on aika tehdä lakiin muutoksia

kolmas huomio on tästä päätöksentekojärjestelmästä että me rupeaisimme täällä arvioimaan toinen toisiamme olemmeko me mahdollisesti jäävejä tämän asian käsittelyssä

muuten valiokunnan enemmistö oli tätä mieltä ja kokonaisuudessakin paitsi tässä on lausumavastalause ja se esitellään kohta ja lausumavastalauseessa on näiden rahojen käytöstä erilainen mielipide kuin valiokunnan enemmistöllä

kyllä kansanvaltainen periaate on sitä että kansan valitut täällä päättävät ja näillä mennään muuten me olemme sellaisella tiellä että me olemme juristi ja virkamiesyhteiskunnassa

onko tapahtuma tarkoittaa tätä vaalirahoituskeskustelua vain sattumalta osunut tähän ajankohtaan vai onko se seurausta vähittäin tapahtuneesta yhteiskunnan arvomaailman muutoksesta

aika hyvää pohdintaa tämän meidänkin lainuudistuksemme pohjalle josta täysi tuki ministeri braxin tekemälle ja eteenpäin vievälle työlle

meidän on aika sopia ja yksi tärkeimmistä sopimisen asioista on se että me pystymme palauttamaan luottamuksen kansalaisten silmissä päätöksentekokoneistoon kaiken kaikkiaan

toinen erittäin merkittävä asia on se että me voimme puolustaa parlamentarismia me voimme puolustaa eduskuntaa me voimme puolustaa sitä voimakkaasti ja vahvasti

olen havainnut viime aikoina että tätä laitosta ei ole oikein kukaan puolustanut tärkeintä päätöksentekopaikkaa tässä maassa

tämä paikka ansaitsee puolustamisen mutta se ansaitsee myös sellaiset uudet pelisäännöt jotka ovat sopusoinnussa nykyisen ajattelutavan kanssa

tähän me tarvitsemme myöskin erittäin merkittävällä tavalla vastuullisia viestimiä vastuullista tiedonvälitystä sellaista journalismia joka myös perustelee väitteensä ei sellaista puskista ampumista niin kuin olemme tässä viimeisinä päivinä nähneet

siksi nämä kaikki kolme asiaa pitää olla rinta rinnan kun viemme tätä uudistusta lävitse

arvoisa herra puhemies

kansallispuiston perustaminen on perusteltua varsinkin silloin kun sillä luontoarvojen lisäksi on vankka alueellinen ja paikallinen kannatus niin kuin tällä konneveden kansallispuistolla on

eläinlääkintäpalveluiden saatavuuden varmistaminen sekä viranomaisvalvonnan yhtenäistäminen ja sen toimivuus yhtenäinen toiminta koko maassa ovat hallitusohjelmaan kirjoitettuja tavoitteita ja tältä pohjalta on tätä lakimuutosta valmisteltu

kysynkin kun ministeri niinistö on täällä paikalla että kun lain yleisperusteluihin on kirjattu näin kun siis metsästysoikeus siellä loppuu ja tämä on ollut jo aikaisemmin tiedossa ja vuokraehdoissa

valiokunta kiinnitti muutamiin asioihin huomiota aivan erityisesti teki myöskin muutamia perusteltuja ja perustelemiaan muutoksia lakipykäliin

näistä päällimmäisenä oli se että pystytään turvaamaan eläinlääkäreiden resurssit eläinlääkäriresurssit kaikkialla maassa ja niin että se toimintatapa antaa mahdollisuuden sellaisille joustoille

tämän pitäisi herättää meistä jokaisen niin että suunnanmuutosta tarvitaan ja niihin ajatuksiin joita vaikkapa tänään tämän päivän keskustelussa keskusta on esittänyt mielestäni kenelläkään ei ole varaa naureskellen suhtautua vaan ne pitää huolellisesti myöskin hallituksen toimesta tutkia

metsästys loppuu uusia metsästysmaita ei ole saatavilla mikä on se varautuminen mitä te tällä esityksellänne ja tällä kirjauksella tarkoitatte

meillä kunnat ovat erilaisia palvelun tarpeet ovat erilaisia alueet ovat erilaisia ja näin ne pystyvät erityyppisistä lähtökohdista huolehtimaan tästä yhteisestä tavoitteesta entistä paremmin

toinen asia joka oli tärkeä oli eläinsairauksien ennaltaehkäisy ja toiminnan suuntaaminen erilaisesta jälkivalvonnasta eläinten terveydenhuollon suunnitelmallisen terveydenhuollon huoltoon ei toimi näin terveydenhuoltoon suunnitelmalliseen terveydenhuoltoon

mikään ei näytä hallituksen linjaa siis muuttavan valitettavasti ja tämä on tuhoisaa meille suomalaisille meidän taloudellemme ja meidän työllisyydellemme

kolmas oli se joka myös on kirjattu yksimielisen mietinnön lausumana elikkä se että eläinlääkärikoulutuksesta pidetään riittävällä tavalla huolta niin että se vastaa eläinlääkintähuollon tarpeisiin ja myöskin sillä tavalla että sitä on mahdollista kehittää niin että varsinkin eläinlääkäreiden pätevöitymistä voidaan myös suorittaa muualla ja ainakin tutkitaan se vaihtoehto että sitä voidaan suorittaa myöskin muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla

ja nyt sitten tietysti kreikka saa maistaa omaa lääkettään ja tämän tilanteen täytyy näkyä myöskin kreikan taloudenpidossa ja siinä toimintatavassa ja myöskin siinä päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuudessa joka kreikalla on ollut

siitä eteenpäin me ostamme jokaisen kilowatin jokaisen megawatin jokaisen litran ja jokaisen kuution ja vielä tällä hetkellä velaksi

tämä asia joka vaikuttaa meidän kauppa ja vaihtotaseeseemme meidän työllisyyteemme erittäin merkittävällä tavalla ei voi olla yksinkertaisesti ei voi olla näin huonolla hoidolla kuin se tällä hetkellä on

meillä on valtakunnallisia terveydenhuolto ohjelmia kehitetty nauta ja sikatiloille mutta nyt myös muille kotieläintiloille

puhemies

tärkeintä on nyt huolehtia siitä ettei näin pääse tapahtumaan enää uudelleen vastaisuudessa

me tarvitsemme unionin alueelle uudenlaista luottamusta luovaa toimintatapaa talouden ja finanssimarkkinoiden valvontaa säätelyä ja seurantaa

tämä ennalta ehkäisevä toiminta on erittäin edistyksellistä ja sillä voidaan parantaa suomalaisen maa ja elintarviketalouden taloudellista tulosta ja pitää elintarviketurvallisuuden taso korkealla sekä eläinten että tuottajien ja kuluttajien näkökulmista

en tarkoitakaan sitä että meillä pitäisi sataprosenttinen energiaomavaraisuus olla mutta siihen suuntaan meidän on mentävä ja tällä kaikella me saamme aikaan myöskin myönteiset ilmastovaikutukset ja omalta osaltamme kannamme aidosti sitä vastuuta jonka me yhteisestä ilmastosta kannamme elikkä uusiutuvan energian lisäämistä sen kaikissa muodoissaan

ja oli mieluista kuultavaa tänään kun ministeri katainen totesi että eurostat saa oikeuden valtioiden tilinpidon oikeellisuuden tarkastuksiin silloin jos on perusteltua syytä epäillä etteivät tilit ole asianmukaisesti ja oikein laadittuja

tämä on erittäin tärkeä ja hyvä havainto ja tätä suomen pitää hyvin voimakkaasti viedä kaikilla pöydillä kaikissa tilanteissa eteenpäin unionin päätöksentekoon

siinä päällimmäinen vastuu on eviralla ja sille myöskin lisäresursseja tämän lain myötä tulee

biotalous kokonaisuutenaan on meille valtaisa mahdollisuus ja on erittäin hyvä että hallitus viime viikolla lanseerasi biotalousstrategian ja ohjelman

näin ollen pystymme myöskin eriyttämään eläinlääkäreiden hoitotoimenpiteet ja valvontatoimenpiteet ja sitä ristiriitaa on ainakin vähemmin tämän lain uudistamisen jälkeen kuin mitä tällä hetkellä koska nythän ovat joutuneet osittain tekemään eläinlääkärit niin että ovat joutuneet valvomaan omien asiakkaidensa eläinsuojelullisia ja myöskin tukiasioita

saimaalla pystytään valvomaan verkkojen silmäkokoa ja langan paksuutta mutta jäsenmaan taloudenpitoa ei pystytä valvomaan edes sen vertaa että tiedetään onko raha velkaa vai saatavaa

tässäkin meillä on paljon parempia mahdollisuuksia joilla me pystymme meidän ruokatasettamme ja sitä kautta työllisyyttämme ja talouttamme kohentamaan

arvoisa puhemies

valiokunta aivan erityisesti painottaa sitä että näiden valvontojen osalta pitää ohjauksen olla sellaista että se ottaa huomioon ei meillä nyt tuotanto eläinten meidän tuotantoeläinten ja myöskin maatalouden asiat niin että sekä eläinten että myöskin viljelijöiden yrittäjien hyvinvoinnista huolta pidetään

metsäteollisuuden osalta olemme lähestymässä sitä normaalia investointitasoa jolla se on ollut noin miljardin verran suurin piirtein vuosittain tähän maahan ja hyvä niin

jos aloitan ikään kuin väärinpäin ja hämmästelen ensin miksi meillä on tässä asiassa tämmöinen aikataulu kun mielelläni olisin ainakin halunnut nähdä sen kreikan päätöksen ensin sen kreikan valtion päätöksen siitä että he suostuvat tähän muiden maiden lainoitukseen sen saamiseen ja sitten niihin ehtoihin mitä imfn ja täältä eun puolelta on sinne tulossa

tärkein yksittäinen asia millä metsäteollisuus investoi tähän maahan on varmuus siitä että tästä maasta saa raaka ainetta

toinen on tietenkin se että me olemme kilpailukykyisiä kaikilla tavoilla meidän saavutettavuutemme ja muut kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät ovat kilpailukykyisellä tasolla

niin kuin täällä jo edellä kuultiin asiaan on jo ennenkin paneuduttu ja pureuduttu ja nyt kun tästä on myöskin kokemuksia kansainvälisiltä areenoilta ja muista eu maista mielestäni on oikea aika myöskin toimia ja viedä tätä eteenpäin

sitten eläinlääkäripalveluiden järjestämisen osalta edelleenkin säilyy kunnilla vastuu eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä alueellaan ja aivan erityisesti järjestämisestä hyötyeläinten osalta

aivan samoin on myöskin ruuan osalta

ei niitä tehdä jollei jotain näkymää ole siitä että teollisuudella on raaka ainetta josta se jalostaa meille kaikille ja myöskin vientiin merkittävällä tavalla metsäteollisuuden osalta erilaisia tuotteita myös uusia tuotteita

siitähän tässä ei ole kysymys lainkaan vaan kysymys on niistä myös osittain tahattomista liikennerikkomuksista joihin meistä jokainen syyllistyy ja joihin syyllistyvät ennen kaikkea paljon ajavat ammattiautoilijat esimerkkinä tästä vaikkapa se että sattuu lepoaika jäämään minuuttia kahta liian lyhyeksi tai ajoaika menemään saman verran pitkäksi

kunnan velvollisuus järjestää palveluja rajataan kuitenkin niihin valtakunnallisiin terveydenhuolto ohjelmiin sisältyville eläimille

muille kotieläimille kuin hyötyeläimille peruseläinlääkäripalvelut olisi järjestettävä vain silloin jos näitä palveluita ei ole muutoin yhteistoiminta alueella saatavilla

puhemies

meillä etelä savossa oli tämän viikon aikana vahva voimakas keskustelu siitä kun muutamat yrittäjät olivat joutuneet pettymään työvoimapalveluihin ja niistä saataviin tuloksiin ja olivat lukuisten yhteydenottojen jälkeen mitään ei ollut tapahtunut rekrytointimielessä käyttäneet hyväkseen sosiaalista mediaa ja hyvin nopeasti oli löytynyt työntekijä sopiva työntekijä näille työnantajille

tai jos metsässä ollut risu raapaisee poikki tukkirekan perävaunun valojohdon tai johtoon kertynyt jää katkaisee sen ei se voi olla samanarvoinen kuin törkeä liikennerikkomus

valiokunta pitää erityisen tärkeänä että yksityisiin palveluihin voidaan tukeutua muiden kuin hyötyeläinten osalta silloin kun niitä palveluita on asianmukaisesti saatavilla

tänään viimeksi keskustelin työministeri ihalaisen kanssa asiasta ja myös hän totesi että ennen kaikkea pitää huomio kiinnittää prosesseihin eikä aina resursseihin

myöskin kun mielestäni liikenneturvallisuus on paljolti kiinni asenteista tämän tyyppisellä pistejärjestelmällä uskon olevan turvallisuutta ja ajotapaa parantava ja kannustava vaikutus koska rangaistukset koetaan oikeudenmukaisemmiksi eikä näin ollen myöskään tarpeettomia turhia riskejä oteta jolloin vältetään sitten ajokiellon tuleminen

vaikka me lisäämme mitä henkilöstöä jos eivät prosessit ole kunnossa elikkä se palvelu pelaa sillä lailla kuin yritykset ja työntekijät sitä tarvitsevat niin siitä ei kokonaisuutenaan hyvää seuraa niin kuin tämäkin mikkelin esimerkki osoitti

kiireellisten päivystyspalveluiden järjestämisestä valiokunta toteaa että sekin velvollisuus on kunnilla jotka joutuvat sen organisoimaan kuten tälläkin hetkellä on

eriytetty pien ja hyötyeläinpäivystys voi mahdollistaa paremman töiden jakamisen ja edesauttaa ammatillista erikoistumista ja tarjota parempaa palvelua eläinten omistajille

siksi kannatan lämpimästi tätä aloitetta

valiokunta pitää tärkeänä lähtökohtana sitä että kunnat voivat luopua eriytetyn päivystysjärjestelmän luomisesta jos pienikokoisten kotieläinten tiheys päivystysalueella on alhainen ja näin sitten helpottaa eläinlääkäreiden työtaakkaa ja tukeutua yksityisiin eläinlääkäreihin

eläinlääkintähuollon päivystys on yleisesti arvioituna tarkoituksenmukaista järjestää nykyistä suuremmilla alueilla jotta eläinlääkäreiden päivystysten lukumäärää voidaan vähentää ja yksittäisen kunnaneläinlääkärin varsin raskasta työtaakkaa saadaan kohtuullistettua

tässä on tietenkin pidettävä huolta siitä että niillä päivystysalueilla jos ne kasvavat on sitten yhtä aikaa mahdollisesti myöskin useampia päivystäviä eläinlääkäreitä ei vain yhtä

me olemme tänne tekstiin kursivoineet että me korostamme valiokunta korostaa että kunnallisten eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laadun korkea taso tulee turvata maan kaikissa osissa

se on varsin tärkeä perusperiaate

puhemies

se ei varsinaisesti tähän lakiin kuulunut mutta meillä eläinlääkintäpuolella lääkeluovutuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja siitä myöskin täällä muutama sana on

elikkä eläinlääkintälainsäädäntö ei tällä hetkellä kykene vastaamaan esimerkiksi eläintilojen koon kasvamisen asettamiin vaatimuksiin sairastuneiden tuotantoeläinten hoidon järjestämisessä

valiokunta korostaa että päivystysalueiden laajentuessa entisestään tuotantoeläinten eläinlääkkeiden luovuttamista koskevia säännöksiä on joustavoitettava ja ajanmukaistettava vastaamaan terveydenhuollon kehitystä

jatkossa esimerkiksi tilalla tavanomaisesti esiintyvissä tautitapauksissa tulisi tuotantoeläinten terveydenhuollon piiriin kuuluvalla tuottajalla olla mahdollisuus aloittaa uusien sairaustapausten lääkitseminen eläinlääkärien ohjeiden mukaisesti välittömästi oireiden ilmaantuessa

valiokunta laittaa myös terveisiä ministeriölle siitä että kun tämä tuotiin lisäbudjettilakina mikä on sinänsä harvinaista näin ison merkittävän lainsäädäntöuudistuksen osalta valiokunnalle jäi varsin vähän aikaa tämän asian käsittelyyn ja siitä emme kovin mielissämme olleet

toki teimme laajan kuulemisen asian osalta mutta emme pidä tällaista menettelyä kovin hyvänä ja myös sekin täällä mainitaan

valiokunta edellyttääkin että maamme eläinlääkinnän eläinlääkäritarve sekä mahdollinen tarve lisätä koulutettavien eläinlääkäreiden määrää arvioidaan pikaisesti

kiitoksia valiokunnalle erinomaisesta työstä yksimielisyydenkin nimissä

valtaosa tänään käytetyistä puheenvuoroista alleviivaa sitä että suomalaista yhteiskuntaa ja politiikkaa on uudistettava

mikä sitten meillä se päällimmäinen uudistuksen aihe on se on varmaan työllisyyden osalta kun tänään siitä on puhuttu se että me saamme aidosti aikaan yhteiskuntasopimuksen uudenlaisen sopimuksen jossa eri osapuolet niin politiikantekijät maan hallitus ja eduskunta kuin työmarkkinajärjestötkin pystyvät yhteisesti sopimaan asioista

asia jota olen kuitenkin tämän keskustelun myötä jäänyt kaipaamaan on se että varsinkin sdpn puolelta josta tuli tänään erinomaisia puheenvuoroja hyviä avauksia ja paljon yhteistyön kättä yksi asia jäi uupumaan ja se on selvä ilmoitus siitä että sdp on täysillä mukana ajamassa ja aikaansaamassa ja edesauttamassa yhteiskuntasopimuksen syntyä

teillä on vielä muutama puheenvuoro täällä jäljellä

siksi on tärkeää että meillä poliitikoilla on terve suhde eri etujärjestöihin eikä niin että se on yks yhteen jonkun etujärjestön kanssa se pitää meidän muistaa

toivottavasti täällä joku vielä kertoo sen että sdp on täysillä mukana hakemassa yhteiskuntasopimusta

suomen asuntopolitiikan ongelmien yksi keskeisin aiheuttaja on ollut se että meillä ei ole ollut viime aikoina riittävän vahvaa ja tasapainoista aluekehityksen tekemisen halua tahtoa siellä puolella

tämä asetelma on vain vahvistunut ja voimistunut tämän hallituksen aikana ja siitä on erittäin lyhyessä ajassa parissa vuodessa tullut erittäin merkittävä este monella tavalla varsinkin maaseudulla rakentamisen osalta yrittämisen osalta ja sitä kautta koko suomen voimavarojen käyttämisen hyödyntämisen osalta